täytyy muistaa että niissä harvoissa mummonmökeissäkin monta kertaa nykyaikana sähköllä lämmitetään ja pienituloisille tämä sähkölaskun korotus on vaikea

vaikka ministeri täällä sanoi että siirtohintoja energiamarkkinavirasto säätelee säätely on puutteellista

en tiedä voidaanko sen tilalle jotain muuta tehdä mutta nykytilanne mahdollistaa kaikenlaiset spekulaatiot sähkön hinnalla

kysyisin ministeriltä

onko harkittu sitä että kohtuullistettaisiin sähkön hintoja ja esimerkiksi siirtohintoja ja voidaanko tähän sähköpörssin hintamekanismiin puuttua

tämäkin sopimus ja tämä käsittely osoittavat miten rahaliikenne ja talous ovat erkaantuneet reaalitaloudesta ja se näkyy

näissä nyt verosopimuksilla yritetään paikata tämmöisten erikoisten valtioiden kanssa tehdä sopimuksia joilla ilmeisesti ei ole sitten kuitenkaan mitään merkitystä tai ainakaan mitään ratkaisua näihin ongelmiin

sama koskee päästökauppaa sama koskee koko tätä maailman taloudellista järjestelmää josta päättäjät ja demokraattiset valtiot eivät näköjään saa mitään otetta

joskus tulee mieleen ymmärretäänkö loppujen lopuksi riittävästi julkisen vallan taholla koko mekanismia puhumattakaan siitä että ymmärretään millä keinoin näitä vääriä käytäntöjä ja vahingollisia rahansiirtoja voitaisiin estää

sopimus sinänsä on varmaan periaatteessa hyvä

itse olen jo vuosia kymmeniä vuosia ihmetellyt että kun suomalaisia urheilijoita ja muita asuu veropakolaisina muodollisesti monacossa ja eräissä muissa maissa niin suomi kuitenkin osoittaa näille urheilijoille arvostusta kutsuu heitä muun muassa tasavallan presidentin linnaan myöntää arvomerkkejä antaa apurahoja palkintoja

kun tarkastusvaliokunta oli yksimielinen monista toimenpiteistä mitä täällä suomessa voitaisiin tehdä niin on tietysti harmi että tätä poliittista yksimielisyyttä ei sitten panna toimeen

minusta se antaa täysin virheellisen viestin kansalaisille että tämmöiset henkilöt jotka ovat suurituloisia välttyvät tällä tavalla keinottelemalla maksamasta niitä veroja jotka kaikille suomalaisille kuuluvat velvollisuudeksi

minusta virallisen suomen pitäisi tässä mielessä näyttää esimerkkiä että jos tällaisia luikureita on jotka keinottelevat ulkomailla kirjoille monaco on suurin niin ei heille ainakaan mitään erityistä arvonantoa osoitettaisi

ja tällä puheella en tarkoita sitä ettei voi olla urheilulajeja ja muita tehtäviä joiden vuoksi on aito syy asua jossain muussa maassa kuin suomessa mutta kaikkihan me tiedämme että muun muassa monaco lähinnä on maa jossa ollaan muodollisesti kirjoilla ja sitten yritetään täyttää ne määräykset että tulee tarpeeksi vähän niitä päiviä suomessa jotta ei jouduta tuloista maksamaan veroa suomessa

toivoisin että tämä kansainvälinen verotus kehittyisi sillä tavalla että niillä suurituloisillakin olisi sama pakko ja velvollisuus maksaa verot kuin tavallisella pulliaisella

monet omaishoitajat ovat iäkkäitä omaishoitajien piirissä on laajasti väsymystä ja paljon yhteydenottoja tulee heidän ongelmistaan

kolme asiaa heillä on esillä ongelmina

ensinnäkin vapaata on liian vähän ja sitä on vaikea saada

kor vaus on pieni

salolainen sanoi ovat pääasiassa kunnon väkeä samanlaista väkeä kuin me ihmiset yleensä olemme

kyllä kuitenkin on todettava kun itse olen maalla asunut melkein koko elämäni ja liikun lähes päivittäin metsässä sienestämässä marjastamassa lenkillä suunnistamassa ja niin edelleen

että kyllähän tämä syksyaika on huonointa aikaa ei sen takia että pelkäisin susia tai karhuja nehän ovat erittäin arkoja eläimiä ja pakenevat ihmistä vaan sen takia että pelkään metsästäjiä koska hirven metsästäjät täyttävät kaikki metsät etelä suomessa ja vaikka he ovat ammattitaitoisia niin olen katsonut että on liian suuri riski mennä niihin metsiin missä hirveä metsästetään sieneen tai marjaan

arvoisa puhemies

sinänsähän tämä lakiesitys ratkaisee ongelman palomiesten osalta ja sinänsä se on ihan hyvä mutta ongelma on monella muullakin vapaaehtoisryhmällä ja ongelma on oikeastaan kaikilla työttömillä

siinä mielessä ei kannattaisi kiihkoilla tämän asian ympärillä puoleen eikä toiseen

sitäkin voi kritisoida mutta tietysti perustuslakivaliokunnalla on se viimeinen sana ja ei siitä sen enempää

asko seljavaara täällä kävi sehän oli hyvin kamreerimaista keskustelua jos ajatellaan

suurin ongelmahan koko tässä nykylainsäädännössä on se että työttömän ei kannata missään tapauksessa ottaa tilapäistä työtä jos hän joutuu tähän sovitteluun

eli kaikkihan tämä meidän kansantalous ja verotkin peritään siitä todellisesta työn tulosta ja sehän jää tässä systeemissä tekemättä

ihmiset eivät mene töihin sen takia että sitten se työttömyysraha viivästyy monta viikkoa eikä ole varaa elää ilman rahaa

siinä mielessä tämä on yhteiskunnan kannalta ja kansantalouden kannalta ja valtiontalouden kannalta täysin järjetöntä ettei sitä sovelleta kaikkiin työttömiin

sitten vielä jos katsotaan pidemmän päälle niin jos pitkäaikaistyötön miettikää jokainen meistä varmaan tietää miten paljon tulee kuluja yhteiskunnalle menisi töihin siihen tilapäiseen työhön niin voisi olla että sitten hän sitä kautta työllistyisikin ja tämä työttömyys katkeaisi

eli siinä mielessä yhteiskunta säästäisi hyvin paljon vaikka tällä lainmuutoksella ei saataisi kuin muutama kymmenen tai muutama sata työtöntä takaisin työelämään

täällä on esitetty hurskaita toivomuksia että hallitus varmasti seuraava hallitus korjaisi tämän ja niihin samoihin hurskaisiin toivomuksiin voi kyllä todella yhtyä

tämä olisi valtiontaloudellisesti edullista ja ennen kaikkea olisi kansantaloudellisesti edullista tehdä nopeasti tämä muutos

tällä lakiesityksellä on hyvä tarkoitus mutta kyllähän tämä pitkälti on hurskastelua

sanon tämän vaikka olen itse tätä lakiesitystä kannattanut niin tätä lakia kuin aikanaan sitä kokeiluakin joka syntyi eduskunta aloitteen pohjalta

se on tosiasia

tietysti tällä on se merkitys että näissä autoissa mistä nyt laissa on kysymys eli koululaiskuljetuksissa ja päivähoitokuljetuksissa ei rattijuoppoja olisi

sitten siinä mielessä tämä on erikoinen että varmasti tässä koululaiskuljetuksia ja päivähoitokuljetuksia suorittavien ryhmässä rattijuoppouksia on kaikkein vähiten otetaan mikä hyvänsä ryhmä autoilijoita

tosin tänä päivänä ilmeisesti tuhannet lapset ovat kyydissä autossa jota ajaa rattijuoppo mutta ne eivät ole näitä autoja

valitettavasti niin ei ole

on monta vielä vaarallisempaa tilannetta esimerkiksi lentäjille ja veturinkuljettajille ei alkolukkoa ole esitetty vaikka siellä olisi rattijuoppous vielä vaarallisempaa

siellä on luotettu vähän toisenlaisiin systeemeihin eikä tekniikkaan

niin on ja veturinkuljettajilla kyllä mutta sitä ei alkolukolla kontrolloida ja sielläkin sattuu tapauksia mutta on toisenlaiset systeemit

eli hyvä tarkoitus

tietysti jos ne tulisivat vakiovarusteiksi niin sanonpa näin että nämä rattijuopot kyllä sivuuttaisivat ne laitteet niin kun monet muutkin laitteet että ei koskaan yksin tekniikka ole ratkaisu tämmöisiin ongelmiin

itse asiassa jos sama raha mikä nyt käytetään alkolukkoihin käytettäisiin päihdehoitoon ja ennalta ehkäisevään hoitoon niin tulokset olisivat luultavasti paljon paljon paremmat

mutta tietystihän taustalla on se että kun on joskus sentään ollut näitä tapauksia että rattijuoppo on löytynyt koulukuljetuksista niin sehän on kiusallista ja näin kunnat jotka näitä kuljetuksia tilaavat tavallaan pääsevät tästä ikävästä asiasta

heidän osaltaanhan ei ole muuta ratkaisua ongelmaan kuin se että se päihderiippuvuus hoidetaan pois

on rattijuoppoja jotka ovat ajaneet tuhansia kertoja juovuksissa ja jotka poliisikin on satoja kertoja pysäyttänyt eikä tämmöisiä alkolukko tietenkään pysäytä

suomi lienee ainut maa joka ei pane rattijuoppoja ja nimenomaan niitä jotka ovat syyllistyneet moninkertaiseen rattijuoppouteen pakolla hoitoon

oikeusministeri innostui tästä mutta sitten sosiaali ja terveyspuolella sanottiin että pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja sosiaaliturvajärjestelmään ei kuulu pakko ja tähän tämä raukesi

eli yksi hyvä keino olisi se että rattijuopoille määrättäisiin hoitoa joko vaihtoehdoksi tai sitten sen varsinaisen rangaistuksen rinnalle tai osaksi

toivottavasti sen kokeilun tulokset ovat niin hyviä että suomessakin nämä asenteet muuttuvat niin että nämä uusijarattijuopot laitetaan tuomioistuimen päätöksellä hoitoon koska se on ainut ratkaisu

sitten täytyy tietysti muistaa että tällaisen päihderiippuvaisen rattijuoppona tehdyt vahingot ovat hyvin pieni osa siitä mitä kaikkea rasitetta yhteiskunnalle tulee

hehän kansoittavat terveyskeskukset ja sairaalat joidenkin tutkimusten mukaanhan esimerkiksi päivystystapauksista yli puolet on alkoholin vaikutuksen alaisena

enkä puhu edes siitä inhimillisestä kärsimyksestä mitä nämä ihmiset läheisilleen aiheuttavat sitä ei monta kertaa voi mitata

kyllä meillä on valitettavasti yhteiskunnassa vaan käsitys että päihderiippuvuutta ei voida samalla tavalla hoitaa kuin muita sairauksia

kyllä siinä hoitotulokset jos sitä mitataan sillä miten paljon rahaa sijoitetaan ja mitkä ovat tulokset ovat paremmat kuin monessa muussa sairaudessa

hoitopaikkoja on

niitä on tälläkin hetkellä tyhjillään kun eivät kunnat anna maksusitoumuksia edes niille jotka vapaaehtoisesti hakeutuvat hoitoon eli siinä tarvittaisiin rahan lisäystä

ja sitten kun on tämä yleinen huuma että tarvitaan kilpailutusta ja tämmöiset yhteiskunnan tuet vääristävät tätä niin minä olen kysynyt en ole saanut vastausta että minkälaista bisnestä näiden juoppojen kanssa voivat yritykset tehdä

vaikka olen kritisoinut paljonkin sitä ettei tähän päihderiippuvuuteen eikä rattijuoppouteen puututa kaikkein tehokkaimmilla keinoilla joihin tarvittaisiin yhteiskunnan rahaa niin siitä huolimatta kannatan kyllä tämän lakiesityksen hyväksymistä

tämä tuo pienen parannuksen oikeaan suuntaan ja ehkä tämä asenteissakin vaikuttaa siihen suuntaan että ajatellaan että rattijuoppous on todella tuomittavaa ja rattijuoppouden takana on monta kertaa suuria ongelmia

tein elokuussa kirjallisen kysymyksen johon ministeri brax vastasi ja siinä hän sanoi että tätä vastavuoroisuutta pidetään esillä

mitä tulee ongelmaan niin kaakkois suomessa merkittävä osa uusista kiinteistökaupoista on nimenomaan venäläisten tekemiä ja kaupoista monet ovat sellaisia jotka herättävät suuria epäilyksiä mikä niiden kauppojen tarkoitus on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse ajattelin puhua kansalaisten oikeusturvan kannalta

itse näiden kysymysten kanssa mitä tässä lakipaketissa käsitellään eniten käytännössä olen joutunut tekemisiin silloin kun kansalaiset kokevat että heitä on kohdeltu väärin pakkokeinojen osalta tai yleensä poliisin toiminnan osalta

ne jotka saavat virheisiin helposti oikeutta ja korjausta eivät ehkä käänny ulkopuolisten puoleen mutta näitäkin tapauksia on paljon kansalaispalautteina ja asianajotoiminnassa

eli on erittäin tärkeää että poliisien koulutus ja ammattitaito on korkea ja poliisilla on riittävät resurssit

arvoisa puhemies

olen ollut eduskunnassa melkein kaikissa valiokunnissa mutta en ole koskaan ollut sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaan olen tämänkin puheenvuoron ja näitä asioita tarkastellut asiakkaan näkökulmasta juristina ja kansanedustaja juristina

tutkinnan aloittamisesta lopulliseen oikeuden päätökseen kestää monesti niin pitkään että jo pelkästään se seikka vaarantaa kansalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksia

varsinaisesti olen ihmetellyt tätä keskustelua mitä julkisuudessakin on ollut käsittelyaikojen pituudesta ja erityisesti tästä muutoksenhakulautakunnan ruuhkasta

ehkä minäkin hyvin helposti olisin sitä mieltä että pitäisi olla tämä eurooppalainen malli mutta luotan tässä suhteessa ed

kysymyshän ei ole resursseista niin suurista rahamääristä etteikö kela voisi niitä sisältään siirtää ja palkata riittävää määrää juristeja ja maksaa semmoista palkkaa että saa kunnollisia juristeja jotka pysyvät töissä

södermanin edellä lausumaan mielipiteeseen kun hänellä on pitkä kokemus oikeusasiamiehenä tästä tehtävänjaosta että jos hän on sitä mieltä että käytännössä se toimii niin varmasti se sitten toimii vaikka on periaatteellisesti poikkeuksia ja varmasti tämä historiallisesti johtuu siitä että aiemmin nimismiehet olivat sekä poliiseja että syyttäjiä

olen yhden niistä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja mielipiteet näiden kymmenen kunnan keskuudessa riippumatta poliittisesta kannasta ovat hyvin yhdenmukaiset kun näistä asioista keskustellaan

niin kuin täällä on sanottu sehän vaarantaa kansalaisten oikeusturvaa ja suomen muutenkin hieman kolhiintunutta mainetta oikeusturvamaana

ei haluta uutta hallintoa

siinähän se tavallaan toteutui että kun syyttäjä oli poliisi niin tietysti se silloin toteutui näin samassa persoonassa

olen varma että vapaaehtoisella yhteistyölläkin päästään tulokseen

muutoksenhaun pituushan aiheuttaa myös sen että tiedän että monet ihmiset eivät hae muutosta koska se kestää niin kauan että tavallaan se tilanne on ohi

täällähän sitä ed

piirainen kuvasivat ja siihen varmasti saattaa liittyä tällaisia eettisiä ongelmia ja vaikeita rajankäyntikysymyksiä mutta varmasti valiokunnat sitten perehtyvät siihen yksityiskohtaisesti

nyt monta kertaa itsekin juristina voin todeta neuvon että ei ehkä kannata hakea muutosta asia on suhteellisen pieni noin yleiseltä merkitykseltään ja kestää vuosia

lopuksi vielä nostaisin esiin erään ongelman jota ei suoranaisesti näissä laeissa säädellä eli sen että tosiasiallisesti poliisin toimivaltaa ja poliisin tehtäviä on yhä enenevässä määrin siirtynyt yksityisille yrityksille vartiointiliikkeille pysäköintivalvojille ja niin edelleen

niin miksi ei palkata henkilökuntaa

kelahan on tärkeä laitos ja harmittaa sekin että tämmöisen asian takia kelan maine tahraantuu